koko metsäklusterin kehittämistä pohditaan nyt joka taholla ja hallitushan on tosiaan tehnyt jo alustavia ratkaisuja esimerkiksi energiaveroleikkausten osalta

meillä suomessa on korkealaatuista puuraaka ainetta ja puurakentamisen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen torjumiseen myös pitää huomioida

suomen metsät kuitenkin toimivat aikaisempaa tehokkaampina hiilinieluina koska niiden käyttö on jäänyt nyt valitettavastikin kasvua pienemmäksi

silloin on joitakin mahdollisuuksia vielä meillä eduskunnassa vaikuttaa joihinkin hallituksen päätöksiin vaikkapa yrittää saada pieni hippunen lisätukea lentoliikennetukeen varkaussavonlinnahelsinki kolmion lentoihin

kulttuuri liikunta ja nuorisotyö saavat lisätukea työllistäviin hankkeisiin

arvoisa rouva puhemies

toivon että tämä sama asia koskee myös luopumistuella olevia että se nousee tuohon samaan summaan

toivon että se valiokunnassa ainakin tarkistetaan

puolison tuet siis vaikuttavat jatkossa nykyistä vähemmän työmarkkinatuen määrään

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

pienpuun energiatukea koskeva lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella

eduskuntakäsittelyn lisäksi uuden tukijärjestelmän käyttöönotto edellyttää eu komission hyväksyntää ja tämä esityshän liittyy hallituksen keväällä hyväksymään uusiutuvan energian velvoitepakettiin

sitovat henkilöstömitoitukset ikäihmisten laitoshoitoon olisivat ehdottomasti olleet tervetullut lisä vanhuspalvelulakiin vaikka määrällisyyshän ei sinänsä kerro hoidon laadusta vielä paljoakaan

olisi ollut erittäin kyseenalaista ajaa kunnat tilanteeseen jossa ne mahdollisesti olisivat joutuneet riskeeraamaan ikäihmisten koti ja asumispalvelujen eteen tehdyn kehitystyön korotettujen laitoshoidon mitoitusten vuoksi

on hyvä että hallitus on antanut esityksensä

myös näissä budjettiin liittyvissä esityksissä on mukana tämä asia että helsingin ja itä suomen yliopistojen apteekkien apteekkimaksuvapaudesta luopumisesta johtuen korvataan näille tapahtuvat tulonmenetykset

arvoisa herra puhemies

lakiluonnoksessa todetaan että palvelu on toteutettava siten että se mahdollistaa iäkkään henkilön asumisen kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä niin pitkään kuin on mahdollista

tämähän on fakta

yhä harvempi päättäisi yhteisistä asioista

lakiehdotuksen mukaan palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa on otettava huomioon iäkkään henkilön mahdollisuus sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen ja mielekkääseen hyvinvointia terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan

ikäihmisten kansallisesta toimenpideohjelmasta käy ilmi että ikäihmisten liikuntatoiminnan koordinointi toteutuu tällä hetkellä heikosti esimerkiksi tiedotuksen ja tukipalveluiden kuten kuljetuksen osalta

keskustan vastalauseessa on pari hyvää lausumaa joista äänestetään tiistaina esimerkiksi se että hallitus peruisi kuntia voimakkaasti eriarvoistavat kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja palauttaisi kiinteistöveron osaksi verotulojen tasausjärjestelmää

tuo kiinteistöveron poistaminen verotulojen tasausjärjestelmästähän on valtiontalouden kannalta kustannusneutraali mutta muuttaa erittäin paljon kuntien välisiä suhteita ja muutoksen vaikutukset ovat kuntakohtaisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen suuret

arvoisa herra puhemies

esitykset vaarantavat sekä suomalaisen ruuan tuotannon kannattavuuden kansallisen metsäohjelman toteutumisen että sitoumukset uusiutuvan energian lisäämiseen

kuntien rahoitusta leikataan myös hallitusohjelmaan nähden täydellä määrällä jo ensi vuonna ilman että kunnille annetaan minkäänlaista aikaa sopeuttaa toimintoja niukkenevaan rahoitukseen vaikkapa jaksottamalla tuo leikkaus useammalle vuodelle

arvoisa puhemies

toisessa lausumaehdotuksessa keskusta esittää että hallitus pidättäytyy uusien tehtävien määräämisestä kunnille eikä määrää niille uusia tehtäviä lainkaan mikäli yleinen taloudellinen tilanne heikkenee ja hallitus tekee lisäleikkauksia kuntien rahoitukseen

ministeriltä vielä kysyisin tietohallinnon ohjauslaista

missä sen osalta mennään

arvoisa puhemies

ministerien mukaan tavoitteesta pidetään kiinni

ohjausryhmän muistiossa todettiin että tavoitteena on myös luoda perinteisen vanhainkotihoidon ja terveyskeskusten vuodeosastoilla annettavan pitkäaikaisen laitoshoidon tilalle uusi hoivapalvelumuoto jossa on tarjolla asiakkaiden tarpeiden mukaista kuntouttavaa pitkäaikaista hoivaa jossa hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden ja jossa on lääkäripalveluita joustavasti saatavilla

nyt kaivattaisiin siihenkin lisäsatsauksia

arvoisa puhemies

kemeran rahoitus on turvattava kansantaloudellisen etummekin vuoksi

valtion tulee tarjota kunnille mahdollisuus tehdä palvelurakenteiden kehittämistyötä osoittamalla luottamusta kuntia kohtaan ja kuntatalouksien kuristamisen sijaan tarjota oikeudenmukaiset resurssit palveluiden järjestämiseksi

aikaisemmin keskustavetoisilla kausilla muun muassa tällekin vuodelle rahaa ohjattiin hevostietokeskukselle joka toimii pääpaikkanaan kuopio pohjois savon puolella

nyt kun hevospelit siirtyvät kokonaisuudessaan fintotolle näyttää siltä että maa ja metsätalousministeriössä ollaan sitä mieltä että avustusta voidaan jakaa suomen ratsastajainliitolle de minimis periaatteen mukaisesti ja silloin se pienikin avustusmäärä puolittuisi

toivon että ministeri löytäisi tähän kohtuullisen ratkaisun ja tämä tukisumma voitaisiin edes sillä tasolla jolla se on ollut viimeiset vuodet pitää

arvoisa herra puhemies

tällä hallituskaudella nyt kun tuossa niin sanotussa maatalouden tupossa myös työhyvinvointiin kiinnitettiin huomiota toivoisin että tätä myös vakavasti pohdittaisiin

lopuksi kysyisin ministeriltä joka on vieraillut etelä savossa ja juvalla tutustumassa luomuun mitenkä suhtautumisenne luomuinstituuttiin tällä hetkellä on

voisiko jostakin kaivaa pientä kokoonkeräämis kokoamisrahaa että nämä eri tahot voisivat yhdessä alkaa toimia luomuinstituuttina ja edistää tätä asiaa

silloin ensimmäisenä budjettikäsittelyaikana minulle todettiin että joo hallitus tulee hyväksymään sinun oppositiosta tekemäsi talousarvioaloitteen

olin kuullut vaalikampanjaa käydessäni tosi paljon terveisiä opettajilta kasvattajilta lasten parissa toimivilta miten tarvitaan kohdistettuja toimenpiteitä lapsiin jotka voivat huonosti

yksi vaihtoehto että asiat olisivat jonkun hanskassa olisi se mitä keskusta esitti viime vaalien alla että perustetaan perheministeri eli joku joka kokonaisuutena hallinnoi pohtii ja myös pystyisi käyttämään sitten varoja lapsiperheiden tarpeisiin ja sitä kautta hoitamaan myös näitä syrjäytymisongelmia

arvoisa rouva puhemies

tällä vaalikaudella saimme tosiaan eduskuntaan hallituksen tasa arvoselonteon joka on laaja tietopaketti siitä mitä on tehty ja mihin pitäisi voimavaroja suunnata lähitulevaisuudessa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin liittyen naisten ja miesten väliseen tasa arvoon

selonteossa pohditaan yhä meitä suomalaisia riivaavaa perheväkivallan kulttuuria miesten roolia tasa arvokeskustelussa vaikkapa miesten asemaa perheessä ja vanhemmuuden kustannusten jakamista entistä paremmin niin työnantajien kuin sukupuoltenkin välillä

tasa arvo ja sukupuolitietoisia kursseja on sisällytettävä opettajankoulutukseen myös lastentarhanopettajakoulutukseen sekä muuhun korkeakoulutukseen sekä opettajien täydennyskoulutukseen

ja se työ alkaa tosiaan aina neuvolasta jo ennen lapsen syntymää ja jatkuu vaikkapa päivähoidon ja koulun kautta jatko opiskelupaikkoihin unohtamatta työelämää ja sen segregaatiota

on välttämätöntä lisätä turvakotipaikkoja

me tarvitsemme kouluissa muun muassa aggressiokasvatusta mielen hyvinvoinnin opintokokonaisuuksia ja stressinhallinta ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kasvatukseemme kiusaamisen kitkemistä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

myös naisille kasaantuvat määräaikaiset työsuhteet jarruttavat työuralla etenemistä

mutta joka tapauksessa on tärkeätä että kunnallisten peruspalveluitten saatavuudesta ja laadusta myös voidaan huolehtia koko maassa kohtuullisilla vero ja maksurasituksilla

mutta yritysten sisälläkin on vielä paljon tekemistä palkkatasa arvossa

pidemmällä tähtäimellä tietysti kuntien rahoituspohjaa pitäisi jollakin tavalla vahvistaa ja siihen asti valtion pitää osallistua niin kuin osallistutaan kuntien auttamiseen että selviävät tästä laman aiheuttamasta ongelmasta